päästöjä halutaan pienentää myöskin asumisen tilanteesta riippuen lämmitystapamuutoksia halutaan rakentamista ja ylläpitoa mietitään myöskin energiatehokkuuden kannalta

on myöskin tuotu ilmi että eu direktiivi sääntelee tätä rakennuksen energiatodistusta ja olemme osaksi eun vankeja mutta täytäntöönpano poikkeaa monessa maassa miten tätä energiaan ja todistusta on unohtaa miten energiatodistusta tulkitaan ja miten se on rakennettu eri puolilla eu maita

näitä samanlaisia listoja minä itsekin näen kotona viikonloppuisin ja lomilla kun tehdään kotona listausta siitä mitä pitäisi tehdä

mutta se mitä kansa ja suomalaiset oikeasti odottavat nyt tämän päivän hallitukselta on isoja linjauksia rakenteellisia uudistuksia ja sellaisia päätöksiä joilla aidosti ja oikeasti on merkitystä suomalaiselle työllisyydelle ja myös kestävyysvajeelle ja sille että meidän suomalaisten työllä on merkitystä

on ollut hyvä seurata ja valiokunnassakin ottaa selville mitä vaihtoehtoja meillä on tässä direktiivin sisällä toteuttaa energiatodistus suomessa

on tärkeää että me mahdollistamme sen että hallitus tuo esityksen kaksiosaisesta laskennallisesta ja toteutuneen energiakulutuksen mallista joka on oikeudenmukaisempi kuin nykyinen malli

arvoisa puhemies

rakennepaketti ei pitänyt sisällään sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamistarpeen kiperiä ja kaivattuja linjauksia ei myöskään kuntauudistuksen linjauksia ja päätöksiä eikä sitä millä uutta työtä suomeen saadaan

ne eivät välttämättä synny enää samoille vanhoille rakenteille vaan tarvitsemme uutta kasvua ja niitä uusia kasvualoja voisivat olla esimerkiksi vihreä talous kaivannaisteollisuus omalta osaltaan mutta myöskin monenlainen pienyrittäjyys yksityisellä sektorilla

tarvitaan joko rakenteellisia uudistuksia kuten esimerkiksi työurien pidentämisiä tai verojen korotuksia tai menojen leikkaamisia tai kaikkia näitä yhdessä

siksi on äärimmäisen onnetonta että tämän vaalikauden aikana on jätetty raskas perintö koulutuksen leikkauksista seuraavallekin hallitukselle

edelleenkään nykyinen energiamuuntokerroin ei ota siis huomioon sitä miten pientalojen sähkö on esimerkiksi tuotettu

kehyksen painopisteinä ovat sosiaaliturvan kehittäminen osaamisen edistäminen t k toiminta sekä ilmasto ja energiapolitiikka

se mitä hallitus sai tässä rakenneuudistuksessa paketissansa päätökseen oli useampi ideologinen päätös siitä että muun muassa kotihoidon tuki nyt leikkaantuu niin että enää valinnanvapautta perheillä omien lasten hoidossa ei ole niin paljon kuin ennen

todistusta halutaan yksinkertaistaa ja tietysti asukkaiden ja talojen ja asuntojen hankkijoiden laskua halutaan pienentää

on ollut huomattavaa että jo tämä keskustelu todellakin on herättänyt hintojen alentumisen tai ainakin siitä keskustelemisen todistuksia tekevien ja niitä hankkivien puitteissa

perusopetuksen laatua kehitetään edelleen

kotihoidon tuki on mahdollistanut vanhemmille sen valinnan mahdollisuuden että kun lapset ovat pieniä niin kotona jompikumpi vanhemmista pystyy koko kotihoidon tuen käyttämään mutta näin ei ole enää tulevaisuudessa vaan hallitus on pakottanut perheet valitsemaan sitten oman muottinsa mukaan lasten päivähoidon

tämä rahapottihan tulee oppilasmäärän supistumisen myötä tulevista kuitenkin perusopetukseen kanavoituvista rahoista

hallitusta on leimannut poikkeuksellisesti toinen käsi ottaa toinen käsi antaa mentaliteetti

lähtökohtaisesti rakennusten energiatodistus on hyvä asia kun se toteutetaan hyvin ja oikeudenmukaisesti

oppilaitosten rakentamiseen ja etenkin peruskorjaamiseen annetaan merkittävää lisärahoitusta mikä toimii myös talouden elvytyksenä

nuorisotakuuta olemme keskustassa kiitelleet

energiaa tulee säästää myös asumisessa

opetusryhmien pienentämiseen annetut varat ja kannustusrahat ovat tulleet tarpeeseen ja oppisopimukseenkin on lisätty rahoitusta

usea homekoulu päiväkoti terveyskeskus kunnissa odottaa tätä rahaa

korjaustoimenpiteet esimerkiksi tämän energiatodistuksen laatimisen yhteydessä ovat tärkeät eli kuluttajat asunnon hankkijat tai sen myyjät saavat siten rakennuksen energiamuodon todentaessaan asiantuntijan kanssa neuvoa ja myöskin korjaustoimenpiteitä joilla voidaan sitä omaa kukkaroa keventää ja myöskin energialaskua sitten vähentää

lisätalousarviossa on päätetty painotuksista nuorisotyöllisyysasteen korottamiseen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen mikä heijastui myös viime viikon aikana kehyksistä keskusteltaessa

etenkin se minua ihmetyttää että oppilaitosten perustamishankkeiden rahoituksesta on tämän vaalikauden aikana luovuttu kun tiedämme että joka kunnassa on aivan varmasti uudisrakentamisen tarvetta ja kohteita mutta ennen kaikkea korjaustarpeita home ja kosteusvaurioista kärsivien oppilaitosten ja päiväkotien osalta

se on ideologinen suuntaus sille että halutaan osoittaa kaapin paikka meidän nuorille

ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty

arvoisa puhemies

hallitus ja näin ollen valtio on vetäytynyt tästä vastuusta ja nämä rakentamiset ja investoinnit ovat nyt ainoastaan ja vain kuntien harteilla ja niiden kukkarosta pois

olen tyytyväinen valiokunnassa käytyyn keskusteluun ja johtopäätöksiin tämän kansalaisaloitteen osalta

valiokunnan lausumaehdotukset ovat selkeät kaksiosaiset mitkä valiokunnan puheenjohtaja kävikin tässä jo lävitse

vaikka kansalaisaloite hylätään niin tämä on jo tuonut sitä tomeruutta ja jämptiyttä tämän asian eteenpäinviemiseksi että hallitukselle on nyt annettu töitä jotta se toisi hyvän esityksen uudistaessaan energiatodistusta tulevina vuosina

keskustalle niin kuin minulle itsellenikin jokainen syrjäytynyt nuori on tärkeä sillä tavalla että me haluamme ohjata hänet jatko opintojen pariin ja siksi paukut juuri tähän nuorisotakuuseen jonka hallitus on lanseerannut viimeisimpinä vuosina on asia johon täytyy panostaa

jopa eduskunnan sivistysvaliokunta on todennut sen yhteisesti että tähän tavoitteeseen ei päästä koska tämän vaalikaudenkin suuret leikkaukset aiotaan toteuttaa

vierailimme selkämeren saaristossa juuri vastikään valiokunnan kanssa ja näimme mahtavan luonnonsuojelualueen puiston avajaiset ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tarvitaan oppisopimuskoulutuksia räätälöityjä polkuja sitä etsivää nuorisotyötä ja niin edelleen

tämä on tärkeää työtä mutta keskustalainen luonnonsuojelu on sitä että me voimme elää rinnan luonnon kanssa niin että pystymme hyödyntämään luontoa kestävällä tavalla

osa nuorista on sinänsä voidaan sanoa jopa heitteillä mutta yksistään oppivelvollisuusiän nostaminen ei paranna tätä tilannetta

en itse ymmärrä sitä mitä kuntien tehtäviä tässä oikein karsitaan koska kuitenkin toisen asteen koulutus sekä lukio että ammatillinen koulutus pitää järjestää kunnissa ja sieltä vain ja ainoastaan hallinnollisina leikkauksina tätä summaa ei saada juostua kasaan

arvoisa puhemies

vanhuspalveluista on puhuttu tänään myöskin paljon ja tulkoon se vielä kertaalleen selväksi että keskusta ei missään nimessä vastusta sitä että laitoshoitoa ajetaan alas tai että laitoshoidosta voitaisiin siirtyä entistä enemmän avoimempiin palveluihin ja arvostamaan kotona tehtävää vanhustyötä omaishoita jien olojen ja palkkauksen parantamisella ja myöskin tukien siirtämisellä kelalle

kuntien kohdalla kehykset eivät tuo varmastikaan ei kai mä varmastikaan poista niitä kuntien perimmäisiä ongelmia joiden kanssa kuntatalous edelleen painii vaikeissa tilanteissa

siksi olemme ponnekkaasti tänään esittäneet ministerille kysymyksen minkälaiset järjestämisluvan kriteerit teillä siellä ministeriössä ja keskushallinnossa oikein on koska kentällä niitä ei ainakaan ole

velkaantuminen jatkuu niin valtion kuin kuntienkin osalta ja kunnallisveroastetta on jouduttu nostamaan monessa kunnassa

totta kai toista astetta voidaan arvioida toimintaa laatua ja vaikuttavuutta mutta nämä eivät riitä enää vastaukseksi siihen mitkä oppilaitokset oikeasti säilyvät suomessa ja mitkä vähentyvät

mutta edelleen kunta ja palvelurakennehanke pyrkii ennen kaikkea sosiaali ja terveyspalveluihin pureutumaan ja kunnille on erilaisilla yhteisövero osuuden tilittämisillä ja kiinteistöverorajojen nostoilla annettu mahdollisuuksia kerätä tuloja entistä enemmän

kuka sen kotihoidon kotipalvelun sinne koteihin sitten maksaa

oajn mukaan sata lukiota vähenee jos ja kun tämä rahoitusleikkaus aiotaan toteuttaa ja myöskin tämä järjestämislupa asia etenee tämän vaalikauden aikana maaliin

herääkin kysymys kuka sitä lopullista valtaa sitten käyttää näitten lupien karsimisessa tai antamisessa onko siellä vain mielivaltaista ministerin ohjausta vai mihin tämä oikein perustuu

on selvää että toisen asteen koulutuksen järjestäjien pitää tehdä yhteistyötä

siellä lukiossa toden totta halutaan tehdä tiivistä yhteistyötä muiden seudun lukioiden kanssa ja silloin minä ainakin haluan nähdä ettei tälle käy kuten kuntauudistukselle

se ajoi tiensä päähän siitä että alettiin ylhäältä sanelemaan ja esittämään karttaharjoituksin mitkä kunnat laitetaan yhteen ja mitkä ei

toivon että me kunnioitamme oppilaitosten omaa tahtoa ja halua tehdä yhteistyötä toistensa kanssa koska sitä tarvitaan jotta meillä toisen asteen koulutus säilyy lähipalveluna ja sitä voidaan käydä kotoa käsin

arvoisa herra puhemies

keskustan ykköstavoite kuntauudistuksen edessä on kuntalaisten jokapäiväisten peruspalveluiden turvaaminen koko suomessa

otan esimerkin omasta kotikunnastani kaupungistani oulusta jossa reipas vuosi sitten tehtiin viiden kunnan liitos

se oli strateginen päätös jota nyt vasta laitamme täytäntöön niin että mietimme miten palvelut alueella toteutetaan yhdessä miten organisoimme hallinnon ja miten kuntalaiset saavat koulupalvelut terveyspalvelut jokapäiväiset palvelut eri puolilla uutta oulua

me olemme puhuneet koko ajan siitä onko meillä aidosti ja oikeasti varaa suomessa jättää meidän kansallisomaisuus sellaiseen kuntoon missä se tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

työ on pahasti kesken

meillä ei ole minkäänlaisia leveitä hartioita kuntatalouden suhteen ja siksi muidenkin suurten kuntaliitosten toteuttaminen suomessa on vasta alkutekijöissään niin että meillä ei ole minkäänlaista vertailevaa tutkimusta siitä mitä hyötyjä aitoja hyötyjä näiden kuntien yhdistymisestä on tapahtunut

voidaan myöskin sanoa että uusia väylähankkeita laitetaan vähän vähemmän sitten liikenteeseen

kyllä meidän pitää huolehtia siitä perusinfrasta joka meillä on nyt olemassa ennemmin kuin haalia taas lisää ja siitä sitten pitää huolta

alempiasteisen tiestön rapautuminen on todellista tänä päivänä ja me joudumme monta päällystettyäkin tietä tällä hetkellä muuttamaan sorateiksi ja päällystettyjä teitä pystytään vain puolet tällä hetkellä kaikesta vuosittaisesta tarpeesta päällystämään pikiteiksi

suuruus ei ratkaise eivätkä myöskään rakenteet vaan kunnan sisällä tapahtuva toiminta ja erityisesti yhteistyö kuntien välillä

mistä asunnon maksamiseen rahat mistä ruokaa riittääkö raha lasten tai omaan harrastukseen ja niin edelleen

jos pidämme tärkeänä että väestöpohjaan pohjautuen teemme kuntaratkaisuja niin että haluamme suurta ja mahtavaa niin eikö silloin nimenomaan helsingin ja suomen suurten kaupunkien pitäisi olla kustannustehokkaita palveluiden tuottajia

myöskin jos ajatellaan väyläinvestointeja niin nehän työllistävät

ne ovat myöskin hyviä alueellisen työllisyyden mittareita ja kyllä moni yrittäjä sanoo että hänen yrityksensä perusajatus on se että infra se kaikki tiestö väylät satamat ja lentoyhteydet ovat kunnossa

suomi on pitkien etäisyyksien maa

olemme saari muihin maihin verrattuna mutta kumipyöräliikenne on eittämättä yksi tärkein tavaroiden liikkumismuoto suomessa

nimestä voidaan pitää kyllä varmasti ideakilpailu jos se tökkii tässä asiassa mutta me haluamme turvata kuntalaiselle lähipalvelut niin että vanhusten vammaisten lasten ja terveyskeskuspalvelut esimerkiksi ovat tuotettuna lähellä ja niistä myöskin päättävät kuntalaisten lähellä itse

siksi pidämme tärkeänä koska perusteollisuuden esimerkiksi raaka aineitten kuljettaminen puuhuolto mineraalien huolto on pienen alempiasteisen tiestön varassa että kaiken tämän infran pitää olla kunnossa

hallitus on tehnyt nyt ensi vuoden budjettiesityksen ja voidaan kyseenalaistaa monta päätöstä sen puitteissa että mikään raamibudjetti ei aseta meille tiukkoja ehtoja silloin kun joudumme tekemään arvovalintoja lapsiköyhyyden poistamisen eteen tai silloin kun puhumme eläkeläisten takuueläkkeen nostosta

tähän asti olemme itse asiassa pystyneet ehkä omalla tavallamme sitä suomen etua ajamaan elikkä ottamaan rusinat pullasta

maakuntatasolle voidaan niin kun nytkin erikoissairaanhoito järjestää ja sitä toivottavasti tulevaisuudessakin sairaanhoitopiirin ominaisuudessa nähdään

siis moninkertaisesti meidän yrittäjämme ovat liikkuneet toisten maiden teillä ja tätä me haluamme edelleenkin entistä tiitterämmin edistää että meidän yrittäjämme mahdollisesti kuljettavat myöskin ulkomailla tavaroita

minä kyseenalaistan ehdottomasti hallituksen tekemät arvovalinnat ja pidän niitä huonoina etenkin lapsilisäleikkauksen kohdalla

arvoisa puhemies

lapsilisäleikkaukselle olisi totta vieköön ollut toinenkin vaihtoehto joka on tässä salissa tämänkin päivän aikana kummunnut esiin tupakkaveron nosto esimerkiksi tai joku muu jonka hallitus olisi voinut miettiä

pidän pöyristyttävänä asiaa että me tutkimme selvitämme mietimme ja pohdimme vuodesta toiseen tässä sekavassa selvitystilassa vain ja ainoastaan kuntaliitoksen rakenteita

arvoisa rouva puhemies

viime kuun lopulla irlannin taloustilanne tuli siihen pisteeseen että maa joutui ilmoittamaan tarvitsevansa euroopan unionin ja kansainvälisten rahoittajien apua saadakseen taloutensa jaloilleen

ministeri rinne on itsekin moittinut sitä mallia jolla lapsilisäleikkaus pyritään kompensoimaan perheille lapsiverovähennyksenä joka on monimutkainen ja byrokraattinen ja maksaa myöskin toista miljoonaa euroa

toivon että ohjeistus kuntaselvittäjille ylipäätänsä koko suomessa on muutakin kuin vain miettiä miten pakolla ajamme kaupunkiseutujen kunnat yhteen

tämän kabotaasikuljetuksen lainsäädännön edessä positiivinen vaikutus sen lisäksi että kotimaiset yrittäjämme pääsevät vapaasti liikkumaan eu ja eta alueella on myöskin se että tyhjänä ajamista haluamme kitkeä ja kuljetuskustannusten optimoiminen olisi päämäärämme

vielä kesällä tilanne näytti aivan toiselta ja myöskin niin hallituksessa kun eduskunnassakin puheet euroopan unionin ja euroalueen rahatilanteesta

selvityksessä on pakko ottaa huomioon että me tarvitsemme kuntien välistä yhteistyötä asumisen maankäytön liikenteen ja palveluiden alueilla joilla voidaan tehdä yhteistyötä ilman kuntaliitoksiakin

toinen räikeä esitys lapsiperheiden osalta on kotihoidon tuen kiintiöittäminen molemman vanhemman kesken

jos muut euroopan unionin maat eivät auta irlantia seurauksena olisi vähintään yhtä voimakas taantuma kuin pari vuotta sitten

tämä ei ole kuten ministeri huovinen täällä tänään todisti mikään tasa arvokysymys vaan tämä on selvä heikennys perheiden elämäntilanteista kumpuaviin lastenhoitomahdollisuuksiin

jos niitä kuntaliitoksia syntyy niin kuin viime vaalikauden aikana sata kuntaa on vähempänä niin niitä syntyy sitten ja se on ihan tervettä kehitystä

tilanteen vakavuudesta kertoo paljon sekin että myös euroalueen ulkopuoliset maat kuten ruotsi ja britannia ovat ilmoittaneet halukkuudestaan irlannin tukemiseen

siinä on omat rajoitteensa ja kun ajetaan kabotaasiliikennettä suomessa niin totta totisesti kuljetuksissa pitää noudattaa suomen lainsäädäntöä ja myös työehtosopimusten vaatimia sovellutuksia eli mikään villi länsi tämäkään ala ei tule olemaan

kotihoidon tuen kiintiöittäminen on leikkaus ja heikennys ja suora arvovalinta siinä miten lasten ja perheiden arkea kunnioitetaan tässä talossa hallituksen toimesta

mutta painopiste ehdottomasti toivottavasti myöskin hallituksen työskentelyssä on se että me piakkoin saamme eduskuntaan sote uudistuksen linjaukset ja pääsemme keskustelemaan rahoitusmalleista ja toteutusmalleista sen suhteen

maita huolettaa mahdollisen irlannin kaatumisen myötä leviävän talouskriisin eteneminen omiin maihin

kun keskusta oli viimeksi hallituksessa me arvotimme niin silloinkin oli tiukan euron aika että pienimmät äitiys isyys ja vanhempainrahat nostettiin alimman työttömyyspäivärahan tasolle

jos oma taloutemme on kunnossa miksi joudumme kärsimään holtittomasti talouttaan hoitavien maiden ongelmista kuten kreikan ja irlannin tilanteesta

arvoisa puhemies

lopuksi totean että me olemme keskustalaisina aina kannattaneet yhteistyötä hallituksen kanssa ja neuvotteluita niissä asioissa kuten esimerkiksi tiistaina pääministerin talouskeskustelun kohdalla osoitimme

vaadimme sitä että saapuvalla kansainvälisellä kuljetuksella on asianmukaiset paperit eli rahtikirjat olemassa

se oli arvovalinta jonka me halusimme tehdä jotta äidit isät vanhemmat pystyvät pitämään aidosti näitä vanhempainvapaita ja se on yksi mahdollisuus

vaadimme myös sitä että tätä lainsäädäntöä tieliikenteessä noudatetaan

mutta tässä asiassa kuntauudistuksessa oppositio on jätetty sivurooliin ja se on erittäin vahingollista kuntademokratiaa ja tulevaisuuden kuntapäätöksentekoa kohtaan

keskustan toimesta yhteistyössä muun hallituksen kanssa luotiin myöskin takuueläke josta olen itse hyvin ylpeä

kyse on kuitenkin omasta mielestäni muustakin kun solidaarisuudesta

myöskin harmaan talouden kitkemiseen hallitus on omat miljoonansa antanut ja siihen haluamme laittaa rahaa

minä ja sadat muut eläkeläiset varmastikin suomessa odottivat hallitukselta myöskin kädenojennusta takuueläkkeen nostoon

tieliikennelain uudistaminen on parhaillaan menossa kun kysyttiin eikö mitään ole edistetty tällä vaalikaudella

samoin vinjettimaksujen mahdollistamista ulkomaalaiselle liikenteelle on edistettävä tämänkin vaalikauden aikana

suurimmat eu maiden velkojat ovat saksa ja ranska

parasta taetta hyvän toimeentulon hankkimiseksi on suomalainen työ jonka eteen eduskunnan maan hallituksen on tehtävä lujasti töitä

näin ollen irlannin kaatuessa maksajiksi joutuisivat suurten eu maiden pankit etunenässä siis juuri saksa ja ranska

siksi varsinkaan saksan ja ranskan ei missään tapauksessa kannata päästää irlantia kaatumaan näiden taloussotkujen kanssa

on siis tärkeää että tulevaisuudessa valvontaa raskaalle liikenteelle ja tälle kabotaasiliikenteelle tulee tien päälle entistä enemmän

huoli on kuitenkin kaikkien euroopan unionin maiden pankkien yhteinen sillä pankit muodostavat verkostoja joissa kaikki ovat sidoksissa toisiinsa tavalla tai toisella